mielestäni on syytä ottaa käyttöön huomattavasti järeämmät työkalut ja paneutua siihen miten käytännössä estetään lääkejäämien pääsy viemäriverkostoon

eikä ole kyse varsin mitättömän ryhmän käsityksestä kun on professorien työryhmästä kysymys

opposition varsinkin perussuomalaisten hyvät varjobudjettiesitykset ovat hallitukselle punainen vaate

mutta kun samaan aikaan kyseenalaistetaan tällä ulkomaalaisella hankkeella kotimainen bioenergia joudun olemaan toista mieltä

nyt on uuden teknologian aika

loppukommenttina totean että tähän se tasa arvon rahan ja hyvinvoinnin jakaminen ympäri eurooppaa on nyt sitten johtanut

arvoisa puhemies

ensimmäisen velvoitekauden maista venäjä japani uusi seelanti ja kanada ovat jättäytyneet pois

lisäksi yhdysvallat ei ole ratifioinut kioton pöytäkirjaa ja toinen kausi ei tuo mitään päästörajoituksia sellaisille maille kuten esimerkiksi kiina intia ja brasilia

suomi sen sijaan on tässäkin asiassa euroopan unionin mallioppilas ja pöytäkirjan allekirjoitus palkittiin jättilaskulla kun metsät muuttuivat hiilinieluista päästölähteiksi

mikäli komissiolle annettaisiin delegoitua toimivaltaa määritellä kriteerejä eteen voi tulla suomen metsäsektorin kannalta hankalia tulkintoja jolloin komissio määrittelisi puun osan niiden arvon mukaan

bioenergia alalla eletään historiallista käännekohtaa

nyt kuitenkin euroopan komissio on tappamassa suomen tavoitteet uusiutuvan energian käytön lisäämisessä

arvoisa puhemies

suomi ei myy eikä osta sähköä ahvenanmaalta sähkömarkkinat ovat ruotsin ja ahvenanmaan välisiä

arvoisa puhemies

hallituksessa ne ovat tapahtuneet elinkeinoministerin eli allekirjoittaneen toimesta enkä ainakaan itse tiedosta että minulla olisi joku henkilökohtainen etu ahvenanmaan suhteen

tästä voin vain päätellä että hallituksella on ollut voimakas tahto jakaa rahaa rajojemme ulkopuolelle ilman minkäänlaista vastinetta

tämä on ollut hallituksen linja jo kohta neljä vuotta tämän eduskunnan aikana mutta tätä ei vain yhteiskuntamme kestä ja siksi on hyvä todeta täällä nyt tällä viimeisellä viikolla että nykyisen hallituksen aika on ohitse

selonteosta ei selviä mitkä ovat suomen hallituksen tavoitteet integraa tion syventämisessä ei myöskään se kuinka pitkälle tässä yhteisen hyvän jakamisessa oikein ollaan menossa

suomesta ekpn suoraan valvontaan tulevat nordea op pohjola ja danske bank

käytännössä päätösvalta siirtyy jäsenmailta ylikansalliselle valvontaelimelle ja pankkiunioni korvaa kansallisia päätöksentekijöitä ulkomaisilla päätöksentekijöillä

kaiken lisäksi uusille laitoksille tarjotaan avointa piikkiä koska kukaan ei tiedä paljonko pankkikriisi tulee kulloinkin maksamaan

tutkimuksen mukaan ekpn kattava ja päämäärätietoinen pankkien varojen tutkinta tulee todennäköisesti paljastamaan merkittäviä pääomapuutteita useissa eurooppalaisissa pankeissa

arvoisa puhemies

nykyinen lainsäädäntö kieltää arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyn ja arkaluonteisina tietoina pidetään muun muassa henkilötietoja jotka kuvaavat tai on tarkoitettu kuvaamaan henkilön terveydentilaa sairautta tai vammaisuutta taikka häneen kohdistettuja hoitotoimenpiteitä tai niihin verrattavia toimia ja henkilön sosiaalihuollon tarvetta tai hänen saamiaan sosiaalihuollon palveluja tukitoimia ja muita sosiaalihuollon etuuksia

kannatan siis eerolan tekemää esitystä

ennustaminen on kuitenkin vaikeaa etenkin tulevaisuuden ennustaminen totesi jo ministeri vapaavuori ja joku paljon aikaisemmin sitten jo

aloitteessani ehdotin lakia muutettavaksi niin että kansaneläkelaitos voisi luovuttaa kunnille rintamaveteraaneja koskevia henkilötietoja jotta kunnat voisivat tiedottaa etuuteen oikeutetuille veteraaneille asiasta

filosofi himasen tutkimuksessa kehutaan että tutkimus on vaikuttanut poikkeuksellisen suoraan kataisen hallituksen syyskuun alussa julkaisemaan rakenteellisten uudistusten pakettiin

suomi on ajautunut tilanteeseen jossa kansalaisten ja suomessa asuvien hyvinvoinnin rahoituksen turvaava kasvu ei toteudu ilman erityisiä ponnisteluja

tarkoituksena on parantaa sekä kunnan mahdollisuuksia järjestää rintamaveteraanien kuntoutusta että veteraanien mahdollisuuksia saada tietoa kuntoutuksesta ja muista palveluista

samalla varmistettiin että kuntoutukseen ja muihin rintamaveteraanien palveluihin varattua määrärahaa ei jää käyttämättä sen takia että kuntoutukseen oikeutettuja veteraaneja ei tavoiteta

pääasia on että tämä asia saadaan kuntoon tavalla tai toisella vielä kun näihin etuuksiin oikeutettuja sotien veteraaneja on joukossamme

arvoisa puhemies

kiitos siitä

runsas pari viikkoa sitten täällä salissa keskusteltiin ja kuulimme kuinka ay liike käärii miljoonia vuokra asuntoyhtiöistä ja asumistuet valuvat osinkoina liitoille

toki selonteosta löytyy selkeitä tavoitteita joita pitäisi ryhtyä toteuttamaan heti ja olisi aika unohtaa visiot ja lähteä vaikkapa karsimaan yritystoimintaa tarpeettomasti kahlitsevaa säätelyä kuten selonteossa mainitaan

verojen kerääminen sekä muiden hallinnollisten velvoitteiden hoitaminen on pois tuottavasta työstä ja tuottavaa työtä suomi nyt kaipaa

arvoisa ministeri onko teillä tietoa valuvatko nämäkin rahat suoraan demareitten taskuun

suomalaisten elintaso on jakautunut ja eriarvoistunut entistä enemmän viime vuosina hallituksen siirrettyä verotuksen painopistettä enemmän kulutusverotukseen

yhteiskuntamme on rakennettu kulutusyhteiskuntaa suosivaksi

kotihoidon tuki vaikuttaa monien lapsiperheiden talouteen ja parantaa hyvinkin erilaisten arjen haasteiden kanssa kamppailevien vanhempien mahdollisuutta järjestää lastenhoito omaan tilanteeseensa sopivalla tavalla

muutokset hyväksyttiin hallituspuolueiden edustajien äänin ja oppositiossa olevat perussuomalaiset keskusta ja vasemmistoryhmä äänestivät vastaan

arvoisa puhemies

onko kenties kysymyksessä kokoomuksen veroasiantuntijan edustaja katajan esittämä metsään kohdistuva kiinteistövero sitä en tiedä

vuoden ikävaihe on lapsen stressikestävyyden kehittymisen kannalta ensiarvoisen tärkeä kehitysvaihe

kivihiili olisi korvattavissa osittain biohiilellä mutta suomessa teknologia on toistaiseksi kuitenkin teoria asteella

siksi katson että hallituksen on leikkauskohteita miettiessään otettava huomioon ettei kotihoidon tuen muutokselle löydy perusteita

arvoisa puhemies

ei yhtään niin maan pois saa arvoisa puhemies

kevään vaaleissa kansa antoi poliittiselle eliitille voimakasta palautetta harjoitetusta politiikasta nostaessaan perussuomalaiset maan kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi

valuuttapolitiikan tavoitteena on ottaa käyttöön yhteinen valuutta ja varmistaa kyseisen valuutan vakaus hintojen vakauden avulla ja noudattaen markkinatalouden lakeja

rakennusvalvonnan järjestämisen uudistamisessa tulee varmistaa asiantuntemuksen kehittäminen puurakentamista koskevien yhtenäisten tulkintojen varmistamiseksi

neuvotteluissa hallitusohjelmasta tuli kompromissien kokoelma kun samaan pakettiin piti tunkea puolueiden täysin vastakkaisia vaalilupauksia ja kukaan ei suostunut luopumaan niin sanotuista kynnyskysymyksistään

sen jälkeen on monesti törmätty siihen että kaikki jäsenvaltiot tahallisesti rikkovat tehtyjä sopimuksia ja nyt ollaan taas jälleen panemassa nimiä alle uuteen sopimukseen